tässä onneksi nyt tapahtuu aika paljon mutta pitää kyllä ihmetellä miten monet maat ovat näin pitkään näin holtittomasti ja huolettomasti eläneet

ukrainan kohdalla eussa politiikka ja mielipiteet ovat hyvinkin yhteneväisiä myös ehkä keski afrikan tasavallan kohdalla mutta sitten kun siinä puhutaan aika suurista summista rahaa jos pitäisi joukkoja lähettää niin alkaa tullakin vaikeuksia

nämä vaikutukset tulevat jollakin aikaviiveellä ne eivät tapahdu yhdessä yössä

eli ei kannata epäillä yhtään etteivätkö suomen lainan korot lähtisi nousuun jos julkisen talouden tilaa ei osattaisi korjata

moni on tässä hetkessä tuskaisen kärsimätön mutta rakenneongelmien korjaukset ovat suuria asioita ja vaikutukset tulevat aina viiveellä ne eivät tule yhdessä yössä

kolmikannassa etsimme julkista taloutta vahvistavia toimenpiteitä erityisesti työuraa pidentäviä toimenpiteitä yhteistyössä palkansaajien ja työnantajien kanssa ja samaten etsimme julkisen sektorin tuottavuutta korottavia keinoja

kun me uudistamme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja yhteiskuntaa ylipäänsä meidän pitäisi pystyä valitsemaan haluammeko me lisää valtiouskoisuutta valtio ohjausta vai haluammeko me uudistaa suomea siihen suuntaan että me uskomme enemmän ihmiseen

arvoisa puhemies

tässä on vain semmoinen tilanne että te kysytte kolmeen eri kertaan useampia kysymyksiä ja minä saan aina kerralla vastata sadan edustajan kysymyksiin

he saavat itse valita oppimateriaalin he saavat itse valita opetusmenetelmät

päinvastaiseen suuntaan on paineita tällä hetkellä nimenomaan vanhustenhuollossa eli siihen että me emme luottaisikaan hoitohenkilökuntaan tai kuntiin vaan että haluaisimme normittaa ja säädellä kaiken hyvää tarkoittaessamme

me yhdymme tähän arvioon joka on siis suomen kaikkien talousasiantuntijoitten yhteinen arvio

voi olla tietysti joitakin yksittäisiä poikkeuksia mutta eduskunnassa niitä ei ole kuultu ja oikeastaan jos katsotaan vaikkapa suomen pankkia tai ketä nyt hyvänsä niin yleinen arvio on se että jos irlanti päästetään kaatumaan niin kuin täällä toivotaan se johtaa hallitsemattomaan leviämiseen

eli tässäkään suhteessa kysymys ei ole ensi sijassa menojen säästöistä vaan siitä että uudistamme toimintatapoja niin että saamme parempia tuloksia aikaiseksi

arvoisa puhemies

kun me otamme yhteiseen hyvään veronmaksajien piikkiin eläkkeensaajien ja palkansaajien maksettavaksi velkaa niin me toivomme että mahdollisimman moni saisi työpaikan sen velkaelvytyksen hinnalla

tällä hetkellä suomessa toimivat pankit välttämättä ne eivät ole kaikki suomalaisia mutta suomessa toimivat pankit ovat euroopan parhaimmistoa vakavaraisuudeltaan ja elinkelpoisuudeltaan

ei se ole mikään salaisuus että erityisesti maan kriisiytyessä ja pankkisektorin kriisiytyessä toisinaan kansalliset valvojat katsovat pankkisektoria hieman läpi sormien ja jos tämä jatkuu liian pitkään niin sitten pankkikriisi uhkaa ei vain sitä maata vaan myös naapurimaita ja pahimmillaan koko euroaluetta

me emme voi olla varmoja kuinka pitkälle tämä leviää ja meidän pitää ottaa kantaa uudestaan jos niitä tulee eteen mutta en voi sillä asialla spekuloida

eli lisätalousarvio on jotakin mitä minä en osaa vielä sanoa mutta me etsimme niitä keinoja joilla saadaan mahdollisimman hyvä työllisyyskate niille velkaeuroille jotka otamme

niitä voi tehdä kuinka paljon ikinä haluaa sitten jatkossa

tässä on periaatteessa siis kysymys siitä halutaanko että veronmaksajat maksavat pankkikriisin vai halutaanko että pankkisektori itse maksaa pankkikriisin

se on tiukan ehdollinen

tämä työurien jatkaminen se on sinänsä samantekevää mikä se mekanismi on kunhan siitä yhdessä sovitaan ja kunhan se lopputulos on uskottava

eli kenenkään ei tarvitse olla huolissaan että kustannukset kunnissa alenevat jos vanhuksia hoidetaan kuten tänään mutta jos ne ihmiset joiden oikea paikka ei ole vuodeosasto saavat itselleen oikean hoitopaikan tuetussa asumisessa tai kotihoidon eri muodoissa niin silloin kustannuksia on mahdollista alentaa

me tavoittelimme uskottavaa talouskuuria irlannille sellaista joka johtaisi myös uuteen kasvuun joka vakuuttaisi myös markkinoita pitkällä aikajänteellä ja jossa oli myös vakuusvaatimukset

sitä on turha enää pyytää ja toisaalta yritysverokanta oli myös meidän niin kuin saksan ja ranskan ja monen muun kanta mutta sitä ei saatu

kun täällä on koko syksyn huudettu että liian myöhään liian myöhään niin kukaan teistä ei ole esittänyt että ensi vuoden talousarvio pitää aikaistaa tälle vuodelle kukaan teistä ei ole esittänyt noita miljardiluokan uusia toimenpiteitä tämän vuoden lisätalousarvioihin

sen takia liian monella vanhuksella on heikot oltavat tänä päivänä että tämä epätarkoituksenmukainen raskas laitoshoito syö liian paljon resursseja ja silloin niitä ei riitä kotipalveluun

arvoisa puhemies

korkojen nousu tai riski siitä että ne nousevat ennakoimattomalla tavalla aina tietysti vaikuttaa investointihalukkuuteen

kiitos kiitoksia pääministeri katainen tavoite valtionosuuden päätteeksi kun vielä kolme napakkaa tiivistä

jotkut pankit ovat täällä kysyttiin yrityksistä ilmeisesti nostaneet yritysluottojen korkoja yksipuolisesti ja minä en ole ihan varma onko se mahdollista mutta en halua puuttua siihen koska se on enempi oikeuslaitoksen kysymys

hallituksen ja muiden euroalueen maiden myös kansainvälisen valuuttarahaston ja monien muiden tahojen mielestä se on tärkeää sen takia kun espanja ei itse sitä pysty tekemään muitakaan tahoja ei ole että välttyisimme pankkipaolta ja espanjalaisen pankkisektorin romahtamiselta joka johtaisi espanjan valtion romahtamiseen joka johtaisi euroalueen ja koko euroopan myös maailmantalouden erittäin jyrkkään laskuun

mutta minä en teitä syytä ei meistä kukaan pystynyt tietämään riittävästi eteenpäin mutta kyllä se aika vapaalla pudotuksella tehty budjettiesitys oli

mutta olen tänä päivänä vaatinut että rahoitustarkastus ja pankit kertovat yksiselitteisesti ja kristallinkirkkaasti niin ettei kenellekään tämän päivän jälkeen ole epäselvyyttä mistä tässä on oikeastaan kysymys

pankkivero tai mikä hyvänsä lisäkustannus mille hyvänsä elinkeinohaaralle yleensä aina päätyy sen lopputuotteen ostajan tai palvelun saajan maksettavaksi

meillä maarakentamisen hinnat ovat edelleenkin tavattoman korkealla

sen takia niissä maissa missä pankkivero tai vakausmaksu on otettu käyttöön kuten nyt vaikkapa ruotsissa se on hyvin maltillinen tasoltaan sitä kerrytetään pidemmän ajan kuluessa jotta siitä ei tulisi asuntovelallisille tai muille pankin asiakkaille kohtuutonta kustannuserää

arvoisa puhemies

meillä on suomessa erittäin hyvin toimiva pankkivalvonta joka on vastuullinen viranomainen kun pankkilainsäädäntöä tehdään tai kun niiden toimintaperiaatteista sovitaan

kuten olen aikaisemmin todennut isot tieinvestoinnit ovat hyviä koska ne tuottavat ne ovat investointiluonteisia mutta minä myös haluaisin välttää sitä että veronmaksajien rahoilla tuetaan korkeaa maarakentamisen hintaa

ei kai kenenkään intressi voi olla se että tuetaan ylikorkeita hintoja veronmaksajien toimesta

ruotsissa on päädytty tämmöiseen rahastomalliin missä ajatuksena on se että pankit itse maksavat tämmöistä olen tässäkin salissa tainnut aikaisemmin kutsua sitä hautajaisrahastoksi pankkikriisirahastoa

kenenkään suomalaisen ei pidä pelätä tarpeetta sellaista mitä ei tarvitse pelätä

ja jos pankki on ottanut käyttöön uusia poikkeavia ehtoja niin se pitää kertoa sille asiakkaalle ei vain niin että se on siellä paperipumaskan joukossa vaan että tämä on uusi ehto

mutta se minkä takia hinnat ovat korkealla johtuu siitä että meillä rakennetaan enemmän kuin koskaan tasavallan historiassa suuria tiehankkeita ensi vuonna

keskusta sanoi että jos euroalue ei pääomita espanjalaisia pankkeja niin saksa ja ranska kahdestaan pääomittavat ne tai sitten niin kuin puheenjohtaja sipilä sanoi markkinoilta nostetaan rahaa

jos sattuu pankkikriisi niin niitä kustannuksia hoidetaan pankkien itsensä rahoittamasta rahastosta eikä veronmaksajien piikistä

se tämä oli

no rehellisyyden nimissä monesti ne pankkikriisit ovat niin hintavia että yleensä myös veronmaksajatkin pääsevät niistä osallisiksi mutta onpahan siellä nyt ainakin se rahasto pohjalla joka käytetään ensin

teillä on

minä en ole kuullut euroopassa yhtään asiantuntijaa joka uskoisi että nämä pankit pystyisivät fundaamaan itseään markkinoilta

moni puheenvuoro olisi jäänyt käyttämättä ja moni retorinen hieno kuviokin jäänyt käyttämättä jos olisi ihan oikeasti haluttu kuunnella mitä joku toinen on sanonut mutta ehkä se kuuluu tähän keskustelevaan parlamentarismiin

jos nyt tehtäisiin päätös että ei osallistuta tähän että kyllä ne markkinat hoitavat niin minä olen ihan varma että siitä alkaisi pankkipako ja espanjalainen pankkisektori horjuisi hyvin vakavasti

tällä työllä haetaan vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta

mutta kiitos vastauksesta nyt tämä on kaikkien tiedossa että keskusta uskoo että espanjalaiset pankit voivat rahoittaa itsensä markkinoilta

kilpailukyky on noussut tässä hyvin esille

hallitus ja työmarkkinajärjestöt arvioivat linjausten ja ehdotusten vaikuttavuutta niiden valmistuttua